itse asiassa pidän ulkoministerin tehtäviä näinä aikoina mahdollisesti maan kannalta kaikkein tärkeimpinä kun ajattelemme isisin nousua välimeren tilannetta ukrainan tilannetta

meillä lisätään puolustusmäärärahoja mutta samaan aikaan leikataan kehitysyhteistyötä

uskon että niitä perinteisiä avuja joita suomella olisi kansainvälisen tilanteen rauhoittamiseen pitäisi nyt mobilisoida liikkeelle entistä enemmän

kun katsomme myöskin tätä yksittäisen taistelijan varusteistoa jota voimme katsoa rauhanturvatehtävistä kuinka paljon kustannukset yhden sotilaan kohdalla nousevat niin olemme ihan uusien haasteiden edessä

olisi kiinnostavaa kuulla sitten hänen reseptinsä sellaisessa tilanteessa jossa ihminen ei ole valmis ottamaan vastaan koulutuspaikkaa eikä ole valmis ottamaan vastaan työtä jota hänelle tarjotaan

joskus käytetään vanhaa vertausta että kun talo on tulessa siellä vielä riidellään huonekalujen paikoista

toivon että suomen ja euroopan tilanne ei olisi ihan näin synkkä mutta kriisitietoisuutta pitäisi tässä hetkessä olla jonkin verran enemmän

jos ensin katsoo maailmantaloutta niin kasvun keskus on jo pitkään ollut aasiassa ja eräillä alueilla kuten latinalaisessa amerikassa esimerkiksi brasiliassa vallitsee suuri optimismi

monissa kolumneissa puhutaan laiskasta väsyneestä jopa kuolevasta euroopasta

kun suomi on vientivetoinen maa niin jotta meillä olisi jotakin vietävää pitäisi olla enemmän koulutusta enemmän innovaatioita enemmän tuotekehittelyä

olen huolissani nykyisestä maahanmuuttokeskustelusta ja siitä ilmapiiristä jossa nähdään ja ajatellaan että maahanmuuttajat ja suomeen tulijat olisivat meille vain jonkinlainen kuorma ja rasite

olen usein ajatellut miltä mahtaisi tänä päivänä tuntua sellaisesta ulkomaalaisesta joka on tuonut tänne osaamistaan tekee työtä vaikka nokialla tai muussa suomalaisessa yrityksessä ja joutuu halveksunnan kohteeksi kadulla tai raitiovaunussa vain siksi että on sattunut valitsemaan tällaisen kylmän pohjoisen maan kohteekseen

tietenkin ongelmat on nähtävä ja tunnustettava mutta täytyy myös miettiä mitä saamme ja mitä osaamista saamme niiltä ihmisiltä jotka pystyvät tietotaitoaan myös suomeen tuomaan

mauri salo omassa puheenvuorossaan puhui hyvin vakavasti korkotasokysymyksestä ja siitä miten valtionvelalle ja yksityisellekin velalle käy siinä tapauksessa että korkotaso nousee mikä on tietysti aika todennäköistä tässä tilanteessa jossa olemme euroopassa ja kotimaassa

pulliainen tähän ovatkin viitanneet ja on hyvin kiinnostavaa nähdä se viime päivien keskustelu jota saksassa ja ranskassa käydään siitä tarvittaisiinko enemmän koordinaatiota myös eurooppalaisessa vero ja työvoimapolitiikassa

suomihan on tosiasiassa hyötynyt eurosta muun muassa alhaisen ja aika vakaan korkotason myötä ja olisi varmasti meille myöskin menetys jos euroalueesta luovuttaisiin tai sen loppu olisi käsillä

verotuksen painopisteen siirtäminen ympäristöverotukseen kulutuksen verotukseen on mielestäni hyvä asia ja on hyvä että se on nyt läpilyönyt voimakkaasti myöskin tässä budjettiajattelussa

tämän päivän keskustelua kuunnellessani olen miettinyt mitähän euroopan unionin varhaiset arkkitehdit tuolla pilven reunalla tätä keskustelua kuunnellessaan ajattelevat

varmaan he ajattelevat niin että euroopassa ei integraatiota pystytty aloittamaan kansallisista budjeteista tai kansallisista julkisista talouksista koska siihen liittyy niin paljon intohimoja mutta se pystyttiin aloittamaan rahaliitosta

rahaliitto taas johti tilanteeseen jossa ilman finanssipolitiikan integraatiota tullaan kriisiin johon nyt on tultu ja kriisi koskee tietysti sitä miten eri maissa julkista taloutta hoidetaan

jo syntynyt kriisi pakottaa eu maita finanssipolitiikan integraatioon ja itse asiassa heureka se luo sille myös jonkinlaiset poliittiset edellytykset

sankareiksi tässä saattavat nousta poliitikot jotka panevat pahat markkinavoimat kuriin tehokkaasti ja ikävät markkinat ja ahnaat pankit saavat tässä kuulla kunniansa ja samaan aikaan poliitikot pääsevät syventämään tätä euroopan integraatiota ja toimimaan siinä sankareina

tämä on ehkä se mitä tässä on parhaillaan tapahtumassa ja voisi sanoa että tämä on ainakin joidenkin federalistien toiveuni että kriisin kautta voidaan syventää sitä integraatiota jossa sitten ehkä joudutaan luopumaan jostakin osasta kansallista määräysvaltaa esimerkiksi kun puhutaan näistä budjettikureista ja budjettien alijäämästä

arvoisa puhemies

tietenkin olisi voinut toivoa että paljon enemmänkin olisi saavutettu mutta itse olin ainakin positiivisesti yllättynyt että euroopan unioni sai itsensä järjestykseen viikonlopun aikana ja valtiovarainministerit saivat aikaan sellaisia päätöksiä kuin saivat

en haluaisi olla sellaisessa keskiviikossa missä ollaan täydessä luisussa edelleen markkinoiden suhteen tai euron arvon suhteen tai kurssien suhteen ja spekuloidaan jo uusilla mailla ei vain kreikalla

täällä on myöskin eri puheenvuoroissa nostettu esiin se auttaako tämä paketti nyt sitten lopullisesti selvittämään tilannetta

mielestäni on kuultu sellaisiakin kansainvälisiä puheenvuoroja ihan perustellusti joissa mietitään että ehkä kreikan kuuri on kreikalle liian kova ja täytyy jonain päivänä varautua siihen että joitakin muita järjestelyjä vielä joudutaan kreikan osalta tekemään

olen kuunnellut tarkkaan myös sosialidemokraattien puheenvuoroja täällä ja tietysti jollain tavalla olen pettynyt sellaiseen puolueeseen joka on ollut hyvin eurooppalainen puolue

kun paljon puhutaan siitä ovatko kreikkalaiset syypäitä ja mitä sanomme kreikkalaisista niin luulen että he ovat nyt kuulleet kunniansa jo ihan riittävästi

minusta euroopan parhaita piirteitä on se että voimme tukea toisiamme kriiseissä olivatpa ne luonnonkriisejä onnettomuuksia tai joissain tapauksissa itse aiheutettuja huonon politiikan aiheuttamia kriisejä kuten tämä kreikan kriisi

emme koskaan tiedä mitä on edessä ja sen vuoksi meidän velvollisuutemme on auttaa kreikkaa nyt ja odottaa myöskin vastaavan tyyppistä apua silloin kun meidän lähialueellamme tulee sellaisia kriisejä tai ongelmia joiden korjaamisessa ja paikkaamisessa tarvitsemme muiden apua

mutta haluaisin kiinnittää tässä keskustelussa huomiota ehkä tällaisiin ydinvoiman yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin joista nykyään puhutaan paljon vähemmän kuin ehkä silloin tsernobylin onnettomuuden aikana ja sen jälkeen käydyssä hyvin laajassa ydinvoimakeskustelussa

jotkut puhujista ovat mielestäni ansiokkaasti nostaneet kysymyksen esimerkiksi huoltovarmuudesta ja siitä miten keskitetty energiajärjestelmä on aina riskialtis kriisiaikoina ja nämä ovat tärkeitä näkökulmia joista olisi voitu puhua tänään varmaan enemmänkin

silloinhan kaikki muistamme ongelma oli mitä tietoa kansalaiset onnettomuudesta saavat ja miten

meillehän ensimmäiset tiedot tulivat ruotsin kautta ruotsin tiedotusvälineiden kautta ja ruotsissakin oli käyty kädenvääntöä siitä saako niitä tietoja julkistaa joita sikäläinen säteilyturvakeskus oli tutkimuksissaan saanut

ruotsin säteilyturvakeskuksen tutkijat joutuivat painostamaan ruotsin hallitusta olemaan avoin tässä kysymyksessä koska he sanoivat että kohta he itse lähtevät evakkoon ja jättävät tukholman tutkimusinstituutin koska säteilymäärät alkoivat siellä kohota

suomessa tästä on aika vähän keskusteltu mutta silmiini sattui aivan mainio sakari kiurun kirja valta ja viesti havaintojani ylen johtamisesta joka on vastikään julkaistu

sakari kiuru kertoo tässä aika hämmentävänkin tiedon että sorsan hallitus uhkasi yleä toimiluvan peruutuksella jos yle julkaisee muita kuin säteilyturvakeskuksen virallisia tiedotteita tästä onnettomuudesta

tässä draamassa sitten yle kuitenkin saa voiton hallituksesta ja käyttää muitakin tietolähteitä mutta tämä ehkä kuvaa jollain tavalla sellaista tilannetta mihin kriisiaikana voidaan joutua ja jonkun ydinvoimaonnettomuuden sattuessa voisi olla jopa todennäköistä joutua että tiedotusvälineitä pidetään kurimuksessa ja halutaan antaa ainoaa oikeaa tietoa

myös tällaisista riskeistä olisi hyvä käydä avointa rehellistä keskustelua jotka liittyvät niin suuriin kysymyksiin kuin mahdolliseen ydinvoimaonnettomuuteen

arvoisa puhemies

näen itse sillä tavalla kuin jotkut muutkin puhujat että olemme tienhaarassa jossa valitaan se lähdetäänkö ydinvoimaosaajiksi ydinvoimatekniikkaa kehittämään vai lähdetäänkö kohti uusiutuvia energiamuotoja ja energiansäästöä ja siitä saatavia teknologisia hyötyjä jotka myös maailman mitassa voisivat olla merkittäviä

olen aina ajatellut että meidän suomi kuvaamme kuuluu se että olemme hyviä ympäristöosaajia olemme hyviä säästävän tekniikan kehittämisessä olemme hyviä uusiutuvien energianlähteiden tekniikoiden kehittämisessä esimerkiksi tuuligeneraattoreiden moottoreita suomesta viedään jo maailmalle

nyt kun vihdoin olemme saaneet muun maailman seuraamaan tätä meidän edelläkävijyyttämme sekä euroopan unionissa että monissa kehitysmaissa on tätä kehitystä liikkeellä teemme itse asiassa energiaratkaisun joka vie kehitystä kokonaan toiseen suuntaan jos täällä eduskunnassa nyt päätämme kahdesta uudesta ydinvoimalasta

olen myös kansantalouden puolesta jonkin verran huolissani kun katsotaan niitä vaikeuksia joihin olkiluodon voimalarakennustyömaa on joutunut millä tavalla ne panokset joita kahden voimalan rakentamiseen tarvitaan vaikuttavat sitten kaikkiin muihin energiasektoreihin millä tavalla sitten riittää varoja näiden vaihtoehtoisten ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja käyttöönottoon

jollakin tavalla tuntuu että olemme kääntämässä kehityksen pyörää taaksepäin ja luottamassa sellaiseen teknologiaan joka on auringonlaskun tekniikkaa iltaruskon teknologiaa maailmassa

kun mietimme globaaleja energiajärjestelmiä globaaleja ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutokseen ydinvoima ei ole sellainen jota voisimme rinta kaarella suositella monille niille kehitysmaille jotka miettivät miten selviävät itse päästöjen vähentämisestä

ympäristönsuojelu on hyvin kansainvälistä toimintaa ja te ministeri grahn laasonen olette juuri palannut perusta tärkeästä ilmastokokouksesta johon lähdettiin suurin odotuksin

miten itse arvioitte näitä tuloksia ja miten arvioitte suomen ja eun roolia tässä ilmastotaistelussa ja mitä ensi vuonna on sitten odotettavissa

ensimmäiset uutiset jotka siitä tulivat olivat hyvin hälyttäviä sen suhteen että sieltä olisi pudotettu ympäristöasioita pois

nyt ilmeisesti komissio on tätä osaltaan luvannut korjata kovan paineen alla kovan kritiikin alla mutta mitä odotatte tältä komission työohjelmalta tulevana vuonna

on hyvä että jo tämän hallituksen aikana keskustelu tästä on auennut muun muassa siilasmaan raportin muodossa ja myöskin puolustusvoimien komentaja puheloinen on omalta osaltaan tähän keskusteluun osallistunut

ikäluokkien pienenemisen haasteet on tuotu täällä esille mutta kun ajatellaan asevelvollisuutta myöskin tällaisena syrjäytymisen ehkäisijänä kuten täällä on usein todettu niin valitettavasti tämä suuri keskeytysprosentti ikään kuin joidenkin kohdalla ruokkii tätä syrjäytymistä

asevelvollisuudessakin epäonnistutaan sillä tavalla ehkä muuallakaan ei ole menestytty ja sitten tässä vielä tulee yksi pettymys lisää

tietoverkkouhat esimerkiksi se mitä viro taannoin kohtasi taikka suurten ympäristökriisien mahdollisuus joka on edelleen olemassa ja jo aikaisemmin muistaakseni ministeri kääriäisen aikana keskusteltiin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamisesta ja niistä toimenpiteistä mitä nämä vaativat myöskin muilla sektoreilla kuin puolustussektorilla

luulen että tämä keskustelu tulee entistä tärkeämmäksi muun muassa tietoverkkojen suojaamisen osalta mitä eri viranomaiset tekevät ja miten viranomaisyhteistyö näissä sujuu

on myöskin puhuttu tässä keskustelussa jonkin verran ammattiarmeijoista ja nähtävissä on että molemmat naapurimme sekä ruotsi että venäjä ovat menossa tällaiseen ammattimaisempaan suuntaan rakenteessaan molempien muutokset taitavat olla vähän puolitiessä

mutta ehkä olisin sellaiseen asiaan kiinnittänyt huomiota että kun meillä usein puhutaan samaan aikaan yleisestä asevelvollisuudesta ja maanpuolustustahdosta niin tutkimusten mukaan esimerkiksi englannissa jossa on ammattiarmeija ihmiset ovat kyllä aika kovia puolustamaan maataan eli maanpuolustustahto on erittäin korkea

näitä ei kannata aina sitoa suoraan yhteen koska myöskin niissä maissa joissa on valittu tämmöinen ammattimainen järjestelmä ollaan erittäin valmiita puolustamaan maataan se on oma lukunsa

itse ajattelen niin että toimivilla puolustusvoimilla toimivalla armeijalla liikkuvuus on aivan a ja o sellaisessa kriisitilanteessa jossa joudutaan siirtämään kalustoa eri puolille

sitten aivan viimeisenä arvoisa puhemies tästä vastakkainasettelusta joka helposti tehdään sotilaallisen kriisinhallinnan ja kotimaan puolustuksen välillä

itse pidän tätä ajattelua aika vieraana kun ensinnäkin näen sen että sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä suomalaiset vertautuvat muihin toimijoihin olivat ne sitten eun tai ykn toimijoita voivat verrata omaa osaamistaan ja myöskin oppivat erilaisia asioita

on aika vaikea kuvitella sellaista eurooppaa koskevaa kriisiä jossa suomalaiset yksin toimisivat vaan tämä yhteistoimintakyky muiden eu maidenkin kanssa on aivan a ja o

tässä mielessä esimerkiksi merellinen operaatio somalian rannikolla atalanta operaatio mielestäni on paikallaan mutta on myöskin hyvä että suomi lisäisi osallistumistaan yk operaatioihin joissa olemme nyt olleet aika lapsipuolen asemassa

minusta on kyllä ihan ymmärrettävää että hallitus on sillä linjalla että työllistämisen kustannuksia koetetaan saada alaspäin sitähän myöskin tämä työnantajien kelamaksun poisto merkitsi ja ympäristöä pilaavaa toimintaa pyritään verottamaan

missä on esimerkiksi maakaasun asema tai muuta siitä olen itsekin ollut huolissani niin että ehkä kaiken kaikkiaan jotkut asiat tässä verouudistuksessa eivät olleet aivan kohdallaan

yksi niistä oli maakaasun liian huono kohtelu verrattuna kivihiileen ja toinen ehkä turpeen liian hyvä kohtelu ottaen huomioon sen ilmastolliset vaikutukset

mielestäni on noudatettu tavallaan aika menestyksekkäästi keynesläistä politiikkaa eli on matalasuhdanteen aikana pyritty tukemaan tai matala suurempi aikana tukemaan työllisyyttä ja työllistämistä ja otettu sitä varten jopa velkaa

olen kuitenkin pitänyt erittäin perusteltuna että ennen kaikkea ympäristönsuojeluun joka on oma huolenaiheemme ja ympäristöinvestointeihin myös rajan tuolla puolen satsataan silloin kun venäläisten oma maksuosuus on siinä mukana

toivon että pienenevienkin lähialueyhteistyömäärärahojen olosuhteissa pystymme edelleen kantamaan täysipainoisesti huolta itämerestä ja myöskin niistä saasteista joita tulee tuolta itärajan takaa suomenlahdelle

toinen huomioni arvoisa puhemies koskee kehitysyhteistyömäärärahoja

monet ajattelevat että kun olemme eun jäseniä niin eu alkaa hoitaa enemmän ja enemmän meidän ulkopolitiikkaamme ja edustustoverkkoa voi surutta karsia

jos haluamme olla täysipainoisina mukana eu pöydässä keskustelemassa sekä talouden kehityksestä että poliittisesta kehityksestä eri puolilla maailmaa meillä on oltava omia edustajia omia ihmisiä näillä alueilla vaikka sitten ihan tällaisten minilähetystöjen muodossa

aivan viimeisenä huomiona arvoisa puhemies viime päivinä on puhuttu paljon suomen rauhanvälittämiskyvystä ja erilaisia aloitteita on nähty vähän ristiin ja rastiin

arvoisa puhemies

olisin kysynyt ministeriltä missä näette tämän pohjoismaisen yhteistyön rajat eli missä tulee vastaan se raja jolloin sitten tarvittaisiin puolustussopimus jotta resursseja saataisiin kriisin olosuhteissa sodan olosuhteissa yhdessä käytettyä

ymmärrän kyllä koulutusyhteistyön ja materiaaliyhteistyön mutta näettekö jossakin rajat ja mitä ehkä odotatte tältä pohjoismaiselta yhteistyöltä konkreettisesti

tiedän että niihin budjetoidaan erikseen ja ne ovat tietysti myös ulkopolitiikan kysymyksiä mutta miten näette suomen valmiudet tulevana vuonna osallistua kansainväliseen kriisinhallintatyöhön tämän budjetin valossa ja myöskin näitä eri operaatioiden riskejä arvioiden

olisin vielä jatkanut tästä komission työohjelmasta kun itämeri on yhteinen meremme ja ajattelen silloin ennen kaikkea esimerkiksi typpipäästöjä jotka tulevat pitkälti jokien myötä yhdyskunnista maataloudesta ja niin poispäin

tiedättekö onko työohjelmaan tulossa jotakin näiden typpipäästöjen osalta tai onko suomi sellaisia ollut ajamassa mikä on linjamme

myöskin itämeren osalta minusta on huomattava se että kun puhutaan maailman uhanalaisista lajeista niin osa itämeren kalakannoista on uhanalaisia lajeja

mutta sitten minulla on toinen kysymys teille ministeri ja se liittyy koskiensuojeluun ja koskiensuojelulainsäädäntöön

monet ympäristöjärjestöt pelkäävät että nyt kun näitä allashankkeita kollajaa ja muita nostetaan uudestaan esiin niin tosiasiallisena tarkoituksena on avata koskiensuojelulainsäädäntöä

mitä te tästä ajattelette

kun suomi brändiä on viime aikoina mietitty ja katsottu mitkä olisivat ne asiat mistä suomi voisi maailmalla olla tunnettu niin rauhankysymykset ovat siellä nousseet voimakkaasti esille

meillä on presidentti ahtisaaren jäljiltä erittäin hyvä maine hyvä perintö maailmalla on myöskin elisabeth rehnin työ joka on tunnettu ja tämän pohjalle voi rakentaa

olen itse hyvin tyytyväinen siihen että kuluneen vuoden aikana ulkoministeriössä on tätä painotusta edistetty ja tällä on merkitystä myöskin meidän ykn turvaneuvostokampanjaamme ajatellen

mietin tätä asiaa myöskin aivan viime päivinä kun oli tämä isku tukholmassa surullinen tapahtuma ja radikalismin nousua euroopassa jota on nähty

ajattelen itse sillä tavalla että sellainen maa joka on aktiivinen rauhanproses sien edistämisessä tai rauhanprosessien tukemisessa on vähemmän todennäköinen kohde myöskin tällaiselle pettyneelle tai turhautuneelle radikalismille jota olemme nähneet nyt myöskin euroopassa

budjetissahan ulkoministeriön pääluokassa on myöskin tähän osoitetut varat

tässä yhteydessä on todettava se asia joka on tullut useissa yhteyksissä myöskin puolustusvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa esille että suomella on huolestuttavan alhainen osallistuminen rauhanturvaoperaatioihin yleensä ja ykn johtamiin operaatioihin erityisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies